verotililaki sinällänsä on hyvä laki mutta tämä ilmoituksen jättäminen ja sen aikataulun kiristäminen ovat varsin kohtuuttomia pienyrittäjiä kohtaan

arvoisa puhemies

mutta alle promille niistä tapahtuu koululais ja päiväkotikuljetuksissa joten toivoisinkin että mittasuhteet tässä asiassa tulisivat oikein huomioiduiksi

kilpailutuksessa toki olisi voitu huomioida paremmin alkolukko ja ne kilpailutetut yrittäjät ja autot jotka alkolukon olisivat asentaneet olisivat saaneet kuljetuksissa jonkinlaisen edun

on kuitenkin selvää että kunnat kilpailuttaessaan ammattitaidosta johtuen vain hinnan pystyvät arvioimaan ja se johtaa usein myös monessa muussa tapauksessa siihen että kilpailutus ei tuo sitä tarvittavaa hyötyä näissä asioissa

tässä lakiesityksessä taksi ja linja autoliikenteen ammatinharjoittajat ja kuljettajat näyttävät hyvää esimerkkiä suomalaisille ensi vuoden elokuusta alkaen ja kenties tulevaisuudessa alkolukko tulee pakolliseksi ainakin kaikkiin uusiin autoihin

arvoisa rouva puhemies

mutta erityisesti tässä lisätalousarvioasiassa minua lämmittää tuo nopea reagointi maahanmuuttoon lisäresurssit sinne

se myös parantaa työllisyyttä ja meillä kouvolan seudulla on nyt tästä oiva esimerkki kun sitä keskusta ollaan sinne juuri perustamassa

toinen asia mihin haluan myönteisellä tavalla kiinnittää huomion on tämä että hallitus reagoi tähän maatalouden hätään ja sinne on saatu riittävästi toimenpiteitä ja rahaa

arvoisa rouva puhemies

itse kuulun myös niihin kannattajiin

kannan huolta myös maanpuolustusjärjestöihin sekä sotilaseläkkeeseen kohdistuvista kysymyksistä mitä täällä on esitetty ja toivonkin näille asioille sitä myönteistä joululahjaa niin kuin ministeri esitti

mitä mieltä ministeri on riittävätkö nykyiset voimavarat jos maailmalla vielä avautuu suurempia kriisipesäkkeitä ja onko suomella kykyä lähettää sinne omia rauhanturvaajia

arvoisa puhemies

harvoin on lakialoite saanut näin positiivista julkisuutta ensimmäisessä käsittelyssä täällä salissa ja toivonkin että täällä esitetty laki aloite saa nyt jatkoa ja menee tässä talossa ripeää vauhtia eteenpäin niin kuin täällä edustajat pulliainen ja vistbacka ovat asiaa tuoneet julki

arvoisa puhemies

itsekin pidin tätä sellaisena kysymyksenä mutta kun näki että ammattiliitot ovat hyväksyneet tämän niin on aika erikoista että sieltä nyt ne jotka perinteistä ammattiliittoa tukevat ovat lähteneet vastustamaan tätä

millä nyt sitten taataan että yritykset jotka pitävät sitä pientä kauppaa auki siellä kauppakeskuksessa saavat pitää silloin tällöin lepopäivänsä näille yrittäjille

arvoisa puhemies

mielestäni tämä tsad operaatio on myös erittäin tärkeä ja ilahduin siitä myös että tämä on pitkästä aikaa yk johtoinen operaatio

varusteet ja partiointi kuuluvat hyvin läheisesti tuohon yk miesten perustehtävään ja nyt kun suomalaiset siihen siirtyvät niin pyydän kiinnittämään huomiota siihen että ne varusteet tosiaan ovat kansainvälisellä ja ajanmukaisella tasolla

nyt kysynkin kun reserviläisiä sinne palkataan paljon toivottavasti kantahenkilökuntaakin saadaan riittävästi ovatko heidän palkkausasiansa nyt ajan tasalla

sitten kun tullaan siihen yk miesten yhteen vaiheeseen kun kysytään olemisen sietämätöntä keveyttä eli kun tämä operaatio niin sanotusti rullaa siellä niin onko siihen vaiheeseen kiinnitetty huomiota että ei pääse ongelmia syntymään

arvoisa puhemies

tämä eilen kouvolassa julki tullut tapaus laittomasta maahantulosta ja epäilys siitä osoittaa sen että suomen maahanmuuttopolitiikassa on kenties jotain parantamisen varaa

itse kysyisin onko se riittävän suuri pystytäänkö sillä varmistamaan että yleisradion julkinen palvelu pystytään tuottamaan

erityistä huolta kannan alueellisesta mediasta alueradioista ja esimerkiksi kotimaisen musiikin osuudesta yleisradion toiminnassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiinnittäisin huomiota että se on suomalaisille reserviläisille tärkeä osa heidän harjoitustaan samalla kun niin sanotut ammattisotilaat saavat tärkeää koulutusta

suomi pystyy kouluttamaan maajoukkoja

myös ed

tämä itse koulutusvaihe niin kuin ministeri omassa puheenvuorossaan kertoi kestää jo kolme kuukautta ja antaa jo siinä vaiheessa hyvää harjoitusta suomalaisille niin ammattilaisille kuin reserviläisille

tiusanen sanoi että tämä on huono lakiesitys

valiokunta omassa käsittelyssään oli varsin kriittinen ja varsinkin oppositiosta tuli monta kertaa maininta että he eivät hyväksy tämmöistä että vpklainen saa tämmöisen hälytyskorvauksen ja se vaikuttaa heidän työttömyyskorvaukseensa ja he menettävät sen näin

arvoisa puhemies

uutisissa olemme kuulleet että helsingissä on alettu kasvattaa huumekasveja puistoissa viheralueilla ja mannerheimintien varrella muun muassa

onko tämä helsinkiläistä uutta asuntopolitiikkaa vai kuuluuko tämä pääkaupunkiseudun vihreyteen kun asumisviihtyvyyttä näin pyritään nostamaan kasvattamalla huumekasveja lasten ja nuorten saataville

ei hän saa siitä hälytyskorvausta että hän viettää omaa vapaa aikaansa ja harjoittelee ja treenaa asioita meidän kaikkien turvallisuutemme hyväksi

vai onko tämä kenties näitä ministeri sinnemäen äsken ehdottamia uusia ympäristöperusteisia innovaatiotoimenpiteitä

tämä on ollut epäoikeudenmukainen asia kun työtön on ollut vpk toiminnassa mukana ja hän on menettänyt työttömyyskorvauksen jos lähtee niin kuin täällä ed

tällä asialla ei ole mitään tekemistä palomiesten eläkeiän kanssa koska tässä kyse on nimenomaan vapaaehtoisesta palokuntalaisesta ja hänen hälytyskorvauksestaan

tämmöistä vpk toimintaa suomessa harrastetaan joka puolella ja vpk on niin kuin täällä on moneen kertaan sanottu vahvasti aatteellista vapaaehtoista toimintaa meidän kaikkien turvallisuutemme kannalta ja hyväksi

tässä mielessä tämä on erittäin hyvä lakiesitys tästä pienestä hälytyskorvauksesta jonka vpklainen saa lähtiessään sammuttamaan paloa liikenneonnettomuuteen tai muuhun pelastustehtävään jossa hänen ammattitaitonsa tulee esille

pidän tätä esitystä hyvänä ja tämä mahdollistaa monen työttömän osallistumisen vpk toimintaan ympäri suomea ja näin ollen kannatan tämän lakiesityksen läpimenoa

arvoisa puhemies

jos tämän tyyppiset asiat joudutaan aina kilpailuttamaan niin näkisin että se ei ole myöskään kunnan voimavarojen käytön kannalta tarpeellista

pienessä kunnassa lähiruuan tilaaminen olisi aika helppoa kun se voitaisiin vaan tehdä eikä tämmöistä turhanpäiväistä kilpailuttamista aina tarvitsisi tehdä

kilpailuttamisen ongelmahan on se että kuntapuolella niin kuin valtiollakin kilpailutusta ei hallita siellä niin sanotusti pyytäjän puolella

kyllä tarjouksen tekijät osaavat kilpailla mutta julkisella puolella kuntasektorilla ei tämä kilpailuttaminen toimi koska toisten rahoilla on aina helppo kilpailla mutta kun omat rahat laitetaan likoon niin kilpailuttaminen onnistuu välittömästi

tämä on minusta se suuri ongelma

niin tarjouksen pyytäjät kuin tarjouksen tekijät tekevät ilmeisesti tässä tapauksessa virheitä ja täällä on painotettu kuntasektorille koulutuksen tarjoamista

siellä pitää myös kiinnittää huomiota laatuun toimintavarmuuteen siihen onko takuuasioista kysymys tämän tyyppisissä asioissa ja esille ottamani asian lähiruuan kohdalla tämmöinen toimintavarmuus ja laatu olisi sellainen asia jota pitäisi arvostaa entistä enemmän sen hinnan lisäksi

kiitos ministerille hyvästä esityksestä

kun nyt sakot ja rikesakot kolminkertaistetaan ja päiväsakotkin kaksinkertaistetaan niin tunnen piston sydämessäni koska olen maksajapuolella tässä saanut olla useammankin kerran kyseisissä asioissa

arvoisa puhemies

haluaisin erityisesti edelleen painottaa että tässähän on kysymys sivutoimisen henkilöstön sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenen pelastustoimintaan osallistumisesta

mitä tapahtuu tulevaisuudessa muun muassa rattijuoppojen seksuaalirikosten huume ja väkivaltarikosten tekijöiden rangaistuksille

kuulun niihin joukkoihin jotka pitävät tärkeänä suomen omia puolustusvoimia ja koen niin että tällainen mukanaolo taistelujoukoissa vahvistaa meidän omaa puolustuskykyämme ja reserviläisten mahdollisuutta harjoitella

kyse sinällänsä on tärkeästä työstä

tullaanko niitä myös koventamaan vai saanko vain itse henkilökohtaisesti tulevaisuudessa nauttia näistä eduista

se on erittäin tärkeää työtä sekin mutta tässä vpk toiminnassa on yksi sellainen eroavaisuus kaikkeen muuhun lautakuntatyöskentelyyn

itse olen ollut mukana yk joukoissa ja koen niin että on vähän erikoista että keskusteluun nousevat täällä nämä joukot joita ei ole tarvinnut käyttää

tuolla kun pilli soi niin silloin vpklainen lähtee on se sitten jouluaatto tai juhannusyö tai päivä ja tämän pienen korvauksen takia minkä ne vapaaehtoiset tästä työstä saavat on minusta täysin perusteltua että tällainen erityisryhmä otetaan erilleen tästä asiasta ja hoidetaan heidän asiansa kuntoon

sinällänsä kaikki nämä vapaaehtoistyöt ja työttömyysturvalain uudistukset ovat isoja kysymyksiä joihin on syytä varmaan palata ensi hallituskaudella

monille kunnille joissa on muun muassa kansanopistoja tämä kotouttaminen antaa myös mahdollisuuden järjestää kotouttamiskoulutusta kielikoulutuksien muodossa

tämä on kansanopistotyyppiselle koulutukselle tärkeä vaihtoehto

paras hanke lähti niin kuin täällä on kerrottu viime hallituskaudella käyntiin ja siinä keskustajohtoinen ministeri vei asiaa vauhdilla eteenpäin ja kiitoksen sana on myös nykyiselle kuntaministerille annettava

ennätysmäärä kuntaliitoksia tapahtui viime vuodenvaihteessa

arvoisa puhemies

suomi todellakin tunnetaan monista yk vetoisista operaatioista ja mielelläni kuulisinkin mikä on tämä mahdollinen unifil operaation tulevaisuus mitä viime päivinä on uutisissa nähty

jotta kuntaliitosten yhteydessä syntyy uusi elinvoimainen kunta ja kunta pystyy peruspalvelut kunnan asukkaille tarjoamaan niin terveydenhuollon kuin

tämä valmiusjoukon asettaminen on tärkeä asia ja se on kaikesta huolimatta kuitenkin sotilasosasto ja on kohtuullista kertoa kuitenkin heille jotka siihen joukkoon sitoutuvat minkä tyyppisiä tehtäviä heille mahdollisesti tarjotaan

jotta näin tapahtuisi kuntaliitoksen koulutuksenkin sektorilla mielestäni tarpeelliset rakennemuutokset pitäisi tehdä ennen kuin kuntaliitos astuu voimaan

muun muassa jos on kysymys tällaisesta haitin tyyppisestä operaatiosta niin kyllähän sielläkin on selvästi sotilaalliselle joukolle tehtävää kun turvataan että esimerkiksi avustukset menevät perille

siinä esimerkiksi täälläkin esillä ollut viiden vuoden irtisanomissuoja on usein se estävä tekijä että näitä rakenteellisia uudistuksia ei pystytä tekemään

monet kunnat ovat ratkaisseet tämän ongelman tekemällä kuntaliitoksien yhteydessä tilaajatuottaja mallin ja henkilökohtaisesti pidän sitä mallia erittäin epäsopivana muun muassa perusterveydenhuoltoon ja koulutukseen

tämähän tarkoittaa vain sitä että tällä pystytään näiden kuntien ylisuuri organisaatio pitämään kunnan palkkalistoilla ja niin kuin täällä on tullut esille viiden vuoden aikana kaikki taitavat kunnan virkaihmiset tekevät itsensä tarpeellisiksi

suuret kunnat olivat velkaisia ja pienet kunnat terveitä ja suurissa kunnissa oli kaikissa demarijohto joten kyllä näitä lex karkkila vaihtoehtoja täällä vielä löytyy lähitulevaisuudessa lisää

arvoisa puhemies

täällä on esitetty mielipiteitä ja arvioitu sitä mikä on muun muassa työntekijöiden asema ja tutkimuksen tila tässä uudistuksessa

yhdistymistä on myös valmisteltu monta vuotta ja nyt kun todella alkaa jotain tapahtua vastustus on hallituspuolueittenkin sisältä aika kova erityisesti vihreitten suunnasta

todellinen syy tähän vastustukseenhan on että kun tuottavuusohjelmaa toteutetaan täällä pääkaupunkiseudulla sitä pitää kynsin hampain vastustaa ja silloin kun sitä maakunnissa toteutetaan sitä täällä kannatetaan

tästähän tässä on kysymys

koska tässä keskustelu on käynyt aika lailla sekavana haluaisin esittää muutaman kysymyksen ministerille

miksi ei saa äänestää toisen vaalipiirin ehdokasta jos jossain tapauksessa voi kuitenkin toisen vaalipiirin ehdokkaalle mennä ääni

sitten toisaalta jos oman vaalipiirin äänestäjät eivät halua syystä tai toisesta jonkun toisen puolueen edustajaa tänne eduskuntaan niin eikö se ole vaalipiirin äänestäjien tahto

niin kuin tässä on kerrottu täällä sisävesiväylästön kehittäminen on asia jota haluaisin vielä korostaa tässä ministeriön osassa

esimerkiksi kymijoen kanavan kehittäminen on asia joka olisi kenties ollut viime vuosikymmenellä jo korjattava asia ja näin metsäteollisuuden puuhuoltoon olisi saatu riittäviä väylävaihtoehtoja nykyisten pelkästään tieliikenteen ja rautatieliikenteen rinnalle

arvoisa puhemies

itse pidän myös tärkeänä että molemmat valiokunnat tässä talossa niin kuin yleensä tässä salissakin antavat hyvin laajan yksimielisyyden tälle hankkeelle että tätä koulutustoimintaa irakissa jatketaan

toivoisin että tähän sisävesiväylästöön ministeri antaisi vielä vähän tarkemman vastauksen onko sinne saatavissa mitään erityistä lisärahoitusta

arvoisa puhemies

se antaa myös suomalaisille kouluttajille ja yk joukkojen jäsenille hyvän mahdollisuuden kouluttautua ja päivittää omat tietonsa

turvallisuuteen täytyy aina kiinnittää huomiota ja kysynkin myös ministeri niinistöltä ovatko suomalaisten varusteet tällä hetkellä ajan tasalla

nyt kuitenkin haluaisin kiinnittää huomiota tuohon itseänikin hyvin lähellä olevaan lähinnä tilataksien ongelmaan